opintokokonaisuus on kouluille maksuton ja opetus on hyvin käytännönläheistä

yrityskylästä saatu palaute on ollut kautta linjan kiitettävää

tässä vainoamisen suhteen puhutaan tekomuodoista ja tunnusmerkistöstä uhkaamisesta seuraamisesta tarkkailemisesta yhteyden ottamisesta

arvoisa herra puhemies

tässä esityksessä on myöskin hyvää se että se on virallisen syytteen alainen rikos jolloin pakkokeinot ovat käytössä niin kuin täällä on todettu muun muassa edustaja tolvanen totesi jolloin ei tarvitse kun tilanne tulee päälle lähteä poliisilain puolelta etsimään pykäliä esimerkiksi kiinniottoon kun epäillään että rikos uusiutui tai tehdään rikos

onko arvoisa opetusministeri tämän tavoitteen takana

ovat esittäneet pääsääntöisesti lakiesitys on hyvä

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa esille tullut rikkidirektiivi on varmaan haaste mutta minä näen sen myöskin mahdollisuutena

nimittäin tiedän että vaasan wärtsilän viisaat insinöörit ovat suunnitelleet laivapesureita tuohon ongelmaan ja näen siinä mahdollisuuden kaupalle ja merenkululle

peitetoiminnan käyttämisen paljastumisen siis epäillylle ilmoittamisen kautta peitepoliisi paljastuu tai ainakin epäily hänen henkilöllisyydestään nousee pintaan

tämän puolestaan voi arvioida johtavan muun muassa siihen että peitepoliisi ei voi toiminnan paljastumisen jälkeen toimia enää peitetehtävissä työturvallisuussyistä

ne muut operaatiot joissa peitepoliisi on mahdollisesti aikaisemmin toiminut ovat vaarassa paljastua kuten operaatioihin mahdollisesti osallistuneet muut peitepoliisit

ilmoittautumisvelvolliseen liittyvä paljastumisriski ja siihen välttämättä liittyvät toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi antavat perustellun aiheen arvioida että peitetoiminnan käyttäminen suurella todennäköisyydellä tulee päättymään suomessa muutaman vuoden sisällä

tämä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta suomen ja muiden eu maiden välillä on ehdottomasti paikallaan

minä haluan kuitenkin tuoda yhden asian vielä tästä sakkokuviosta sen takia että minä katson että omalla tavallaan tämä ongelma rupeaa olemaan hoidettu kun katsotaan tätä poliisien taloustilannetta

ilmoitusvelvollisuuden myötä peitetoiminnasta tulee liian riskialtista ja vaarallista eivätkä resurssit tule riittämään jatkuvaan uusien toimijoiden kouluttamiseen

niin kuin savola kertoi liikenneluvan saamisen edellytyksenä on hyvämaineisuus tänä päivänä liikenteestä vastaavalta henkilöltä mutta nyt ulotettaisiin myöskin yrityksen johtoon se hyvämaineisuus

arvoisa herra puhemies

väitän että olkaa huoleti poliisi tulee aina vaan vähemmän ja vähemmän antamaan sakkoja koska siihen liikenteen valvontaan ei ole käytettävissä semmoista aikaa kuin aikaisemmin oli

ilmoitetaanko peitetoiminnan käyttämistä vai ei

aivan selvää on että jos liikennöitsijät hoitavat velvoitteensa he eivät ole samalla viivalla niiden liikennöitsijöitten kanssa jotka muun muassa jättävät veronsa maksamatta ja näin kilpailu vääristyy

järjestäytyneen rikollisuuden torjunta suomessa kuten muuallakin on muuttumassa yhä haastavammaksi muun muassa siitä syystä että kohteet ovat aikojen kuluessa tulleet tietämään viranomaisten tiedonhankinnassa käytettävistä teknisistä menettelyistä muun muassa tuomioiden kautta ja kykenevät näin ainakin osittain välttämään kohteeksi joutumisen

minä uskon että tässä mennään vahvasti parempaan suuntaan ja myöskin valvonta tätä myöten tehostuu

soluttautumisella nimenomaan salassa pidettävänä tiedonhankintakeinona on tässä tilanteessa tärkeä merkitys vakavimman yhteiskuntaa uhkaavan rikollisuuden torjunnassa

kun peitetoiminnan käyttäminen paljastetaan on vaarana että peitepoliisi paljastuu ja tämän kautta paljastuvat peitepoliisin soluttautumiseen liittyvät tarkemmat polii sin taktiikat

on hyvä että minulla ja muutamalla muulla jotka täällä ovat paikalla on mahdollisuus vielä muuttaa tätä asiaa ja kuunnella ja keskustella kuunnella asiantuntijoita lakivaliokunnassa

arvoisa herra puhemies

arvoisa ministeri kyllönen kerroitte mediassa tänään että ajokorttilainsäädännön muutoksen jälkeen ajokortti on tullut maksamaan ennakoitua enemmän

taksinkuljettajilla tilanne on toinen

kysyn ministeri kyllöseltä

onko geriatriaan perehtyneiden lääkäreiden määrä maassamme riittävä vastaamaan tätä tulevaa tarvetta

arvoisa herra puhemies

maamme vankien huumausaineiden hallussapidon estäminen tarkkailuhaalareiden avulla ei tällä hetkellä ole lain mukaan mahdollista mikä nyt tässä jo kuultiinkin pariin otteeseen

tarkkailuhaalaria käytettiin aikanaan mutta sen käytöstä on toistaiseksi pidättäydytty sen jälkeen kun asiasta oli valitettu hallintotuomioistuimiin

vaasan vankilasta saamani arvion mukaan jopa puolet vangeista on sitä mieltä että tarkkailuhaalarin käyttömahdollisuus olisi kaikkien osapuolten etu

huumeiden käyttö vankilassa on ongelma ennen kaikkea henkilökunnan työturvallisuuden ja myös vankien keskinäisen turvallisuuden kannalta

tarkkailuhaalarin käyttö helpottaa vangin tarkempaa seuraamista eikä sitä oteta käyttöön ihan huvin vuoksi

usein epäilykset huumeiden hallussapidosta pitävät paikkansa

arvoisa herra puhemies

tarkkailuhaalari on käyttökelpoinen työkalu ja sitä pitää voida käyttää sellaisissa tilanteissa joissa on epäily että vangilla on kehossaan huumeita

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

rikoslain pitäisi ilmentää yleistä oikeustajuntaa enkä ihmettele että lakiin halutaan tiukennuksia tämän kansalaisaloitteen muodossa

kuluttajan kannalta kauppojen aukioloaikojen sääntelyn vapauttaminen tarkoittaa edullisempia hintoja joustavuutta ja valinnanvapautta asioida kaupassa silloin kun parhaimmalta tuntuu itsestä ja perheestä

tuntuu oikeustajun vastaiselta että sivullisen kuolemaan johtaneessa tapauksessa halutaan katsoa vielä lieventäviä asianhaaroja kuten esimerkiksi ajomatkan lyhyyttä rattijuopon tuomiota alentavasti

kauppojen aukiolon sääntelyn purkaminen elävöittää kuntien ja kaupunkien keskustoja ja toisaalta myös syrjäseutujen asutuskeskuksia mikä samalla luo lisää työtä myös muille aloille kuten esimerkiksi matkailualalle ja ravintola alalle

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä että poliisilla täytyisi olla mahdollisuus määrätä sakko ja määräaikainen ajokielto rattijuopumukseen syyllistyneelle heti paikan päällä

tämä käytäntö vähentäisi tuomioistuinten työkuormaa rattijuopumusten käsittelyssä

kauppojen aukioloaikojen vapauttamisessa on reilusti enemmän hyviä kuin huonoja puolia

erilaiset alueelliset perusteet kauppojen aukioloille on syytä poistaa mutta ennen kaikkea peräänkuulutan sitä että kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen lisää työpaikkoja ja lisää suomalaisen työn tuottavuuden määrää

arvoisa puhemies

suurin ongelma rattijuopoissa ovat sellaiset hällä väliä tyypit jotka ovat usein päihteiden sekakäyttäjiä ja joilla on useita rattijuopumuksia taustalla

he eivät ajokielloista ja sakoista välitä

törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointia on odotettu jo tosi pitkään niin kuin tässä on tullut esille

henkirikokset törkeä pahoinpitely panttivangin ottaminen törkeä ryöstö ovat ne törkeät rikokset joiden valmistelu aiotaan kriminalisoida samaan tapaan kuin ruotsissa missä jo törkeän rikoksen valmistelu on tällä hetkellä rangaistavaa

vielä tällä hetkellä on niin että törkeitä rikoksia kannattaa tulla ruotsista suomeen suunnittelemaan ilman sanktiouhkaa tai virosta kuten tässä edustaja zyskowicz kertoi

arvoisa herra puhemies

niin vesillä maassa kuin ilmassa selkeästi moraalinen ohjesääntö alkoholin ja liikenteen yhteensopivuudesta perustuu nollatoleranssiin

ryöstön yrityksenä rangaistavia eivät suomessa ole ryöstössä tarvittavien varusteiden autojen aseiden ja tiedon hankinta eivätkä harjoittelu ja kohteen seuraaminen

tutkimusten ja jopa omien kokemusten mukaan turvallisuusriskin vesiliikenteessä muodostavat reilusti yli promillen humalassa ajavat veneilijät

vesiliikennejuopumuksen suojeltava oikeushyvä on liikenneturvallisuus ja faktaa on sekin että riskit tieliikenteessä ovat aivan toisenlaiset paljon suuremmat kuin vesiliikenteessä

arvoisa herra puhemies

täällä on myös puhuttu niin sanotusta kevennetystä menettelystä joka tarkoittaa tarkkuusalkometrin käyttämistä alkoholin todentamisessa ja rangaistusvaatimuskäsittelyä

sitä toivotaan maassamme tehtävän niin suomen kansalaisten kuin ulkomaalaistenkin toimesta

arvoisa herra puhemies

vesiliikennejuopumushan ei käy ajokortin päälle joten myöskään poliisiviranomaisen hallinnollisia peruutuspäätöksiä ei ajokortin suhteen tarvita

tällä hetkellä ely keskusten sivuilla on mahdollisuus päästä tekemään yritystukihakemuksia suoraan internetiin mikä on hyvä asia

sen sijaan muu sähköinen asiointi laahaa vielä perässä

edustaja salolainen taisi viime perjantaina puheenvuorossaan jo todeta sen mitä itsekin ajattelen että muun muassa suojelupoliisin puolesta tähän asiaan ei ole tähän mennessä liittynyt epäselvyyksiä

monet lupahakemukset olisi mahdollista tehdä suoraan verkossa ilman että tarvitsee esimerkiksi soittaa asiaa käsittelevälle viranomaiselle tai käydä paikan päällä asioimassa

kaikkein optimaalisin tilanne olisi se että julkiset sähköiset palvelut perustuisivat samalle perusjärjestelmälle jonka kautta voitaisiin käyttäjäystävällisesti ja joustavasti yhden luukun periaatteella palvella kaikkia kansalaisia

mutta kuten totesin mielestäni ei voida puhua samassa mittapuussa kun ajetaan autolla tieliikenteessä tai veneellä

tähän kuten mihin tahansa muuhunkin kaupankäyntiin on tietysti aina mahdollista pesiytyä rikollisia elementtejä kuten rahanpesua

riskit ovat tosiaankin tieliikenteessä aivan toisenlaiset kuin tuolla vesiliikenteessä

sittenpähän oltaisiin tilanteen tasalla ilman epäilyksiä

kaikki vaihtoehdot tulee toki ottaa huomioon mutta itse uskoisin että mahdollisista löydöksistä todennäköisimmät olisivat harmaaseen talouteen liittyvät kysymykset eivätkä niinkään turvallisuuspoliittiset asiat

arvoisa puhemies

paljon on puhuttu tuosta sosiaalisesta luotonannosta ja on helppo yhtyä talousvaliokunnan kantaan siinä että myös muut yhteiskunnan toimet kuten juuri tämä sosiaalisen luotonannon lisääminen toimeentulotuen saatavuuden turvaaminen sekä talous ja velkaneuvonnan tehostaminen ovat tarpeen

suurin osa jutuista käräjäoikeuksissahan menee joko kirjallisen menettelyn tai sitten yhden tuomarin ratkaistavaksi

kuitenkin tätä lautamiestoimintaa tarvitaan ja minusta tämä aloite on hyvä väätäisen aloite ja on paikallaan

on paljon semmoisia vireitä senioreita niin täällä eduskunnassa kuin muuallakin jotka pystyvät varmasti toimimaan lautamiehinä vastaisuudessa ja vähän vanhemmalla iällä

minä olen joskus pohtinut tarvitaanko siinäkään ikärajaa koska usein markkinat ratkaisevat sen pystyykö kaveri yli seitsemänkymppisenä mahdollisesti hoitamaan tilintarkastustehtäviä vai ei

arvoisa puhemies

jo tällaisten kysymysten käsitteleminen tutkinta vaikka ovatkin perättömiä ei ole sille lapselle hyväksi siihen jokapäiväiseen arkeen ja kehitykseen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ei siellä ulosteissa silloin olla vaan tarkkailuhaalarit ovat nippusiteillä kiinni molemmista käsistä ja jaloista ja myöskin kaulalta ja kun henkilö haluaa tarpeilleen niin totta kai hän pääsee niin kuin täällä on tullut esille

muun muassa ajoneuvorekisteritietojen avulla on selvinnyt useitakin vakavia rikoksia ja pystytty sarjoittamaan niin kutsuttuja päivittäisrikoksia

nykyisen järjestyslain mukaan voidaan puuttua häiritsevään kerjäämiseen eikä ole mikään miellyttävä tunne kun esimerkiksi kukkia tai muuta tavaraa myyvä henkilö tulee iholle ja yrittää väkisin kaupata tavaroitaan

sitten semmoinenkin asia joka ei ole tullut esille tai on osaksi tullut esille että röntgenkuvan perusteella niin sanovat ammattilaiset ja lääkärit on äärettömän vaikeata pystyä sanomaan että siellä mahassa on köntti

kerjäläisiin on jo omalla tavallaan alkanut tottua mutta nyt olisi aika alkaa viheltää peli poikki tässä asiassa

suomen kannalta on tärkeää että tämän päätöksen myötä yhteistyön piiriin tulevat muun muassa ruotsi ja viro

senkin takia tulee sitten tämmöisiä harhajuttuja että mennään katsomaan tuonne sisälle vaikkei siellä mitään olekaan

kerjäläiset eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan saati katukuvaan

edustaja packalenin aloite jonka myös itse olen allekirjoittanut on kannatettava ja toivon että se menee läpi täällä eduskunnassa ja kerjäämiseen tulee totaalikielto

arvoisa herra puhemies